harkinnan tuloksena äänestän hankkeen puolesta

kehyspäätöksessä leikataan maa ja puutarhatalouteen tulevia kansallisia tukivaroja vaikka viljelijäväestö elää kaksi vuotta epätietoisuudessa tulevasta eun maatalouspolitiikasta viljelytukien tasosta ja siitä miten tukien maksatusperusteita muutetaan

sitä tuskin tekevät monikansalliset yhtiöt jos ne päästetään kaatamaan suomen metsiä

aluksi kiitän ministeriä että hän on tuonut lakiehdotukset käsiteltäväksi eduskuntaan ja myöskin työllistänyt maa ja metsätalousvaliokuntaa niiden kanssa

aikaisemmin maatilojen metsät ovat toimineet isäntien pankkina ja niiden avulla on selvitty pitkien talvien tai katovuosien tuomien pettymysten yli

metsälain valiokuntakäsittelyssä perussuomalaiset pyrkivät turvaamaan myös pienten ja keskisuurten metsänomistajien edut ja oikeusturvan hallituspuolueiden ajaman suuriin yksiköihin tähtäävän metsätalouden ohella

lisää hallinnollista viherryttämistä on tulossa vaikka suomessa on käytäntönä jo ehkä eun maatalouden ympäristöohjelma josta on vuosien hyvä kokemus

suomessa yksityismetsänomistajat ovat kautta aikain suojelleet vapaaehtoisesti omistamiaan arvokkaina ja erikoisina pitämiään metsä ja maa alueita

metsien uudistamiseen ja taimikoiden hoitoon kiinnitämme myös huomiota

totesimme että jotta havupuuvaltaiset taimikot menestyisivät pitää taimikkokoon olla riittävän suuri

viime vuosikymmeninä suomessa on kuitenkin toteutettu tukipolitiikkavetoisesti maaseudun rakennemuutos jonka seurauksena monet viljelijät ovat muuttaneet työvoimaksi kaupunkeihin ja taajamiin joissa silloin pääsi helpommalla parempiin ansioihin

valiokunta nostikin sitä lausunnossaan hieman

katsotaan nyt pystyvätkö hallituspuolueiden kansanedustajat estämään tämän suomen maataloutta uhkaavan kolmen kasvin viljelypakon alle keskikoon olevilta maatiloilta

nyttemmin automatisoituminen ja kotimaisen teollisuuden päättäjätasolla toteutettu siirtäminen halvempien työvoimakustannusten maihin ovat aiheuttaneet työttömyyttä ja kurjistumista myös kaupungeissa ja johtaneet kiihtyvään valtiontalouden alijäämän kasvuun

tavoitteenamme olisi että suomalaiset metsät menestyisivät ja metsien kestävyys taattaisiin myös jatkossa tällä nykyisellä lakipaketilla

tietysti myöskin toivomme että metsät toimisivat edelleen tiloilla myöskin varapankkina että metsistä saataisiin tuloja ja ettei lailla tähdättäisi vain suomesta pois muuttaneiden teollisuusyritysten tukemiseen

luomme edellytyksiä alan yritysten uudistumiselle sekä uusien ja kasvuyritysten kehittymiselle elinkeinopolitiikalla ja lainsäädännöllä

luomme edellytykset yritysmäisen ja aktiivisen metsätalouden harjoittamiselle muun muassa verotusta kehittämällä ja tila ja metsänomistusrakennetta parantamalla

tämä tarkoittaa että ollaan poliittisin toimin lähdössä muuttamaan tai nopeuttamaan rakennemuutosta tavoitteena muuttaa yksityisten omistamat pienet metsätilat muka helpommin hallittaviksi yhteismetsiksi tai yhtiöiden hallintaan

tällöin puut voidaan korjata suuremmalta alueelta kerralla teollisuuspoliitikkojen tahdon mukaan ja nykyiset pienmetsänomistajat voivat vain katseella seurata että sinne ne mummolta perityt puut nyt menivät

arvoisa puhemies

pienmetsänomistajia halutaan painostaa luopumaan metsistään uhkaamalla verotuksen korotuksella tai muilla sanktioilla kuten useista keskustan edustajienkin puheista on kuultu

esityksessä ehdotetaan valtion tukitason sopeuttamista vastaamaan maa ja metsäta loustuotannon toimintaympäristössä ja tuotantotoiminnassa tapahtuneiden muutosten asettamia vaatimuksia

lisäksi pienmetsänomistajia painostetaan siitä että heidän muka pirstoutunut omistuksensa tuhoaa lopullisesti suomen jo osin jättäneet globaalit metsäyhtiöt

tarkoituksena on luopua uusjaon kiinteistömaksun täysimääräistukemisesta sekä vähentää valtion tukea uusjakotoimituksen yh teydessä suoritettaville

toki tämä politiikka on linjassa kokoomuksen keskustan ja sdpn viime hallituskausilla ja parina viimeisenä vuosikymmenenä läpi ajamien maataloutta koskeneiden suurtilalinjauudistusten kanssa joissa siinäkin köyhä pientilallinen on saanut lähteä kävelemään tilaltaan ja maaseutu on autioitunut

eikö tämä uhkaa metsätilojen monimuotoisuutta jos vain suuret yhteismetsät ja yritysten omistamat metsät ovat sallittuja

saavat siinä suomalaiset korpisoturien pojat ja tyttäret lähteä lätkimään kun vielä eusta jonain kauniina päivänä tulla pullahtaa direktiivi joka kieltää meidän perinteiset jokamiehenoikeutemme

tähän asiaan vaikka on positiivista että voidaan valtion kustannuksella yhdistää alueita ja tiloja ja saadaan maita siirrettyä lähemmäksi on ollut osassa maata tuolla pohjanmaalla etenkin ilmeisesti tyytymättömiä ihmisiä jotka ovat osittain joutuneet mukaan näihin uudistustoimenpiteisiin ja ovat saattaneet saada tilalle huonompaa maata tai sitten olemassa olleet yhteydet tilalta kantateille ovat heikentyneet kun on tehty tilusjärjestelyjä ja tilalle on rakennettu huonompi tie ja tilan omistajat ovat joutuneet maksamaan siitä osan vaikka valtio on korvannut suurimman osan

paljon on kaivattu siihen tämmöistä riippumatonta viranomaista tai valvojaa jolloin ei vaadittaisi sitä että tilan omistaja joutuu oikeusteitse peräämään oikeuksiaan vaan että tähän tilusjakotoimintaan liittyisi tämmöinen riippumaton tarkastaja joka sitten voisi riitatapauksissa jakaa oikeutta halvemmalla niille jotka eivät ole tyytyväisiä toimintaan

ruotsissa ja norjassa nämä tilusjärjestelyt ovat vapaaehtoisia siellä valtiot eivät tue tosin saksassa sitten eu ja valtio tukevat tilusjärjestelyjä enemmänkin kuin suomessa

on tietysti murheellista että tukimaksuja ollaan alentamassa tilanteessa jossa maatalouden tuottavuus on hyvin alamaissa

toisaalta kun valtiontalous on alamaissa ja jos tilat eivät kovin paljon tuota on tietysti kyseenalaista se onko tarkoituksenmukaista sijoittaa valtion rahoja siihen maitten siirtämiseen koska ne jotka hankkivat lisämaita voisivat kylissään keskustelemalla naapureittensa kanssa mahdollisesti päätyä ilman tämmöisiä valtion maksujakin siihen että maita voitaisiin siirtää ja vaihtaa

tässä edustaja tynkkynen kritisoi että ydinvoimala blokkaa muuta sähköntuotantoa

toki silloin tämä veroetu mikä on liittynyt näihin tilusjärjestelyihin tulisi säilyttää ettei tarvitse maiden vaihdosta maksaa kauppahinnan veroja

jos ei ole suurempaa säästöä tulossa niin voi tietysti ajatella onko tämä koko touhu kyseenalaista jos se on omiaan tuottamaan kyläyhteisöissä epäsopua naapureiden välillä

sitten on tietysti se onko suomessa nyt tultu jo siihen tilanteeseen että maatalouden tuloja pitäisi pystyä nostamaan jollain muulla tavalla kuin kasvattamalla tilakokoa ja karjakokoa

kaikki kehitys ja markkinahinnat maailmalla antavat semmoisen kuvan että tämä tie on tavallaan kuljettu loppuun ja tuottavuutta pitäisi saada jostain muualta kuin tämmöisistä keinotekoisista järjestelyistä

on todennäköisesti parempi vaihtoehto tuottaa energiaa suomessa fennovoiman ja rosatomin yhteistyönä rakennettavassa voimalassa kuin luottaa koti tai naapurimaassa vanhenevilla voimaloilla tuotettuun sähköön

käytetyn ydinpolttoaineen jälleenkäsittely ja turvallinen varastointi lisäävät myös osaltaan ydinsähkön hintaa nyt ja tulevaisuudessa

tietysti ydinteknologiaa kun kehitetään toivotaan että tiede ratkaisisi tulevaisuudessa fuusioenergian tai jotkut muut systeemit että voitaisiin käyttää jopa tuota käytettyä polttoainetta uudelleen muuhunkin kuin ydinaseisiin mitä sitten taas rikastamalla käytettyä ydinpolttoainetta voidaan kyllä tehdä mutta se ei tietenkään ole toivottavaa

tekniikan kehittyessä myös aurinkoenergiasta saattaa tulla jopa suomen oloissa ihan kannattava moniin pieniin elektroniikkalaitteisiin varsinkin koska kennojen tehokkuus paranee niin että jo päivänvalo riittää tuottamaan sähköä elektronisiin laitteisiin joissa nykyään käytetään akkuja ja muita

siten energiantuotannossa on paha sanoa mikä se tilanne on tulevaisuudessa eri mahdollisuuksien osalta mutta tietysti jos päästötöntä energiaa voidaan tuottaa niin se on aina hyvästä ja tekniikkaan kannattaa panostaa

mutta tässä tilanteessa tuntuu että tämä ydinvoimalan rakentaminen takaa parhaiten semmoisen sähkön hinnan minkä kuluttaja pystyy maksamaan ja millä käyttämään sitä energiaa

sitten suomen sähkönjakelun kannalta lienee myös hyvä että pohjois pohjanmaalle saadaan oma voimala ja ehkä myös energiaa tarvitsevaa teollisuutta syntyy alueelle lisää

arvoisa puhemies

syvä integraatio oikein huokuu hallituksen lin jauksista vaikka pitää jälleen muistuttaa että emme ole liittovaltio

suomen ministeriöissä on pallo hukassa kun hallitukselta ei tule suomen pelastamiseen tarvittavaa poliittista ohjausta

kansallinen vastuu on vaihtumassa kansainväliseksi solidaarisuudeksi joka on jo nähtävissä etenkin vasemmistopuolueiden lausunnoissa

vasemmistopuolueet kyseenalaistivat sveitsin kansanäänestyksen jossa kansallisvaltio piti kiinni oikeudestaan valita kenet maahansa päästää

hallituksemme eu politiikka on hairahtunut samaan tilanteeseen siihen että oma kotimaa unohdetaan kun on kiire parantaa maailmaa

kysyin mikä tämä integraatiokehitys on

maamme hallitukset ovat joskus muinoin korostaneet pohjoismaista yhteistyötä

esimerkiksi romanian ja muidenkin uusien euromaiden vaikutusvalta on jo lähtökohtaisesti suurempi

ajaako vapaa liikkuvuus rajamme unholaan

käveleekö naapuri pihallamme

onko meillä enää mitään omaa

näihin kysymyksiin ei hallituksella ole vastausta

voisitteko kertoa mitä tarkoittaa integraation syventäminen

semantiikka on toissijaista silloin kun kansallinen identiteettimme ja itsemääräämisoikeutemme on kaupan

arvoisa puhemies

eikä sovi unohtaa suomen euroon vienyttä keskustaa ja täysin eurososialismin kanssa naimisissa olevaa kokoomusta

samaan aikaan suomella on maksajan rooli

eun talousvaikutusta on ollut myös lapsilisien maksaminen ulkomaille suomessa työssä olevien vapaasti liikkuvien työntekijöiden lapsille

lapsilisät ja työntekijöiden terveydenhoitoon menevät lisäkulut tulisi ottaa huomioon kun arvioidaan yritysten teke mien tarjousten edullisuutta kuntien ja valtion hankkeissa

kannatan edustaja eerolan tekemää vastalause esitystä

arvoisa puhemies

valtioneuvoston tiedonannossa eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä kerrotaan olevan tavoitteena turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa

tämähän on kuin suoraan perussuomalaisten puolueohjelmasta paitsi että yhdyskuntarakenteen eheyttäminen meiltä puuttuu ja itsehallinnon vahvistamisella ja paikallisella demokratialla me ilmeisesti tarkoitamme eri asiaa

perussuomalaisten ohjelman mukaan demokratia kunnallisessa päätöksenteossa toimii paremmin pienissä ja keskisuurissa kunnissa joissa asiat ovat vielä ihmisen kokoisia ja ymmärrettäviä eivätkä sotkeudu monitasoiseen byrokratiaan

näin ollen hallitus on päätellyt että avuksi tarvitaan valtakunnallista vauhdittamista eli valtion muutostukea ja ohjausta uudistuksen liikkeelle saamiseksi ja käynnissä pitämiseksi

arvoisa puhemies

tiedonannon mukaan uudistuksen keskeiset elementit muodostuvat kuntarakennetta ohjaavasta rakennelaista kuntien valtionosuus ja rahoitusjärjestelmästä kuntalain kokonaisuudistuksesta ja sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaista sekä metropoliratkaisusta

myös kuntien tehtäväkenttää on samassa yhteydessä mahdollisuus uudistaa perusteellinen kartoitus kuntien lakisääteisistä tehtävistä on parhaillaan käynnissä

työssäkäyntialueetkin voivat joutua kriisiin kuten varsinaissuomalaisessa suurkunnassa salossa on käynyt nokian ilmoitettua tehtaan sulkemisesta

arvoisa puhemies

tiedonannossa todettiin yksipuolisesti että hyvin pienelle väestöpohjalle ja hyvin pienissä yksiköissä tuotettujen palveluiden yksikkökustannukset ovat tutkimusnäytön perusteella yleensä korkeita

hallituspuolueilta lienee jäänyt huomaamatta että korkeita yksikkökustannuksia löytyy myös eteläisen suomen suurkunnista jotka ovat jo vähän liian suuria havainnollisiksi ja hallittaviksi

myöskään yhtenäinen yhdyskuntarakenne ei sisälly perussuomalaisten tavoitteisiin mikäli se tarkoittaa sitä että haja asutusalueilla ei saa rakennuslupaa enää omalle maalleen

herra puhemies

aivan uutta ja yllättävää tässä tiedonannossa oli se että ilmeisesti hallituksella on tarkoitus antaa suurille ja menestyville kunnillekin muutostukirahaa että ne voivat järjestellä palvelunsa uudelleen hallituksen toivomalla tavalla

tiedotusvälineet luovat joka päivä uutta epätoivoa kansalaistemme keskuuteen välittämällä työpaikkojen lopetus ja työntekijöiden lomautusuutisia

tällainen menettely saattaa olla omiaan aiheuttamaan vaikeuksien lisääntymistä pienissä kunnissa kun valtion varmaan täytyy säästääkin jostain

nyt olisi aika järjestää hyvät vanhustenhoidon palvelut vaikka näyttää siltä että hallitus odottaa että aika hoitaa vanhukset

arvoisa puhemies

pitkään odotetun vanhuspalvelulain tarkoitus ja tavoitteet ovat hyviä

on se merkillistä että avustavien virkamiesten kanssa yhdessä toimivat hallituspuolueiden edustajat eivät avustettuinakaan löydä uusia ratkaisuja

hoitajamitoituksen yhteydessä lukumäärän lisäksi on syytä kiinnittää huomiota siihen että palkatulla henkilöstöllä on tarpeellinen koulutus ja hyvä ammattitaito

toivottavasti nyt puheena olevilla ja suunnitelluilla kuntaliitoksilla ja tulevilla suurkunnilla ei saada aikaiseksi pelkästään hätiköityä sotkua ja lisää kuntalaisen kurjuutta

arvoisa puhemies

olisin kysynyt ministeriltä miten tulevaisuudessa on tarkoitus turvata keskisuurten ja pienten tilojen kannattavuutta kun tukipolitiikka tähtää aktiivitila käsitteen laajempaan käyttöönottoon

perussuomalaisten varjobudjetista löytyy seitsemisenkymmentä konkreettista ja yksilöityä parannusehdotusta jotka pyrkivät parantamaan suomalaisten elinoloja ja ympäristöä jokapäiväisen elämän kannalta paremmiksi kuin mitä hallituksen budjettilinjaukset tekevät

hoitopaikoissa etenkin vanhusten hoitopaikoissa tarvitaan myöskin siivoojia iltapalan tekijöitä ruuan jakajia tiskaajia että sairaanhoitajien työpanosta ei tarvitse käyttää niihin kuten monessa hoitopaikassa valitettavasti tapahtuu

suomessahan on koko eu ajan kannustettu pienempien tilojen isäntiä ja emäntiä käymään tilan ulkopuolella töissä ja saamaan siten lisäansioita

arvoisa puhemies

aiotaanko nyt kieltää tämmöinen viljelytapa missä harrastetaan maanviljelyä ikään kuin toisena ammattina toisten täydennykseksi

arvoisa puhemies

hyvä esimerkki on tämän kuun alussa tehty raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpien sallittujen mittojen ja massojen nosto

no kuinkas kävikään